tämän hankkeen alkuperäiset asenteet ovat hiukan liutuneet tuossa käsittelyn aikana ja siinä kyllä yliopistojen opiskelijat professorit tutkijat ovat olleet auttamassa niin että jo valiokuntatyöskentelyssä valiokunnan enemmistön mietinnössä näkyy tämä järkeistäminen ja tiettyjen asenteiden vähentyminen

nimenomaan se raskas vaativa reumakirurgia ja reumaortopedia isommat nivelet erilainen proteesitekniikka ja niin edelleen

se vaatii myös osastohoitoa välitöntä kuntoutusta fysiatrin ja fysioterapeutin paikallaoloa ja monen muun myös henkistä tukea näille potilaille samaan aikaan

tämä on sellainen hoitokohde potilasryhmä joka vaatii nimenomaan tällaisen korkeatasoisen yksikön

tämä oli välihuutoni lähtökohta

arvoisa puhemies

varmasti on niitä erilaisia niveltenjäykistämisiä artrodeeseja pikkunivelissä ja tällaisia jotka voidaan päiväkirurgisesti mutta näissä isoissa vaativissa toimenpiteissä on sitä erityisosaamista ja kyllä täytyy sanoa että reuma on niin ongelmallinen niin mutkikas ja oikukas sairaus että se vaatii tiettyä erityisosaamista ja kokemusta ja sitä saadaan vain suurissa yksiköissä

itse kuitenkin kohtuullisen aktiivisena ilmastonmuutoksen seuraajana en oikein tällaista ymmärrä mitä tämä on

arvoisa puhemies

koska jos puhutaan maaperän siis metsän maaperän hiilivarannosta ja sen hiilinieluominaisuuksista niin siihen on kiinnitetty huomiota että ei pitäisi metsästä viedä kaikkea jotta se karike ei menettäisi tätä hiilivarantoaan ja että ei pitäisi polttaa kantoja koska niissä oikeastaan on useammaksi sadaksi vuodeksi hiili varastoitu ja jos se poltetaan hetkessä siis muutamassa vuodessa se aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia ilmastotaseisiin

tuohon keskusteluun nimenomaan tästä yhteisestä yleiskaavasta on todettava että se todella loppuvaiheessaan avasi uusia kysymyksiä joihinka liittyy tämä ed

valiokunta lausui nimenomaan tästä asiasta koska oli sellaista ilmapiiriä että pitäisi valita tietyllä tavalla asukkaat tämäntyyppisiin asuntoihin ja asunto osakeyhtiöihin

tällöin kuulimme kyllä asiantuntijataholta myöskin sen että on mahdotonta ottaa muuta perustetta kuin tämä sosiaalinen peruste joka on yleishyödyllisen rakentamisen ikään kuin fundamentti

se näkyy myös tässä ensimmäisessä ponnessa joka ympäristövaliokunnan mietinnössä on

se on aika mutkikas ponsi

puhemies

arvoisa ministeri kun viittasitte perustuslakivaliokunnan käsitykseen tästä valituslupajärjestelmän merkityksestä niin tulee todeta että perustuslakivaliokunta ei ole näissä kaava asioissa todellakaan mikään asiantuntija

toteaisin että siitä oli kysymys ettei tämä mietintö saisi näyttää enemmän jonkinlaiselta hirvien ampumaradan perustamismietinnöltä kuin kansallispuiston perustamismietinnöltä

on päätetty että sillä on niin lyhyt kiertokulku että sen hiilidioksidivaikutukset ovat nolla vaikka lyhyellä aikavälillä ne ovat suuret mutta pitemmällä tietysti sitten vähemmän

mutta tätä sosialisointia minä en kyllä ymmärrä sen minä kyllä ymmärrän että pankkien tappiot on sosialisoitu mutta tätä toista vaihetta josta te puhuitte en kyllä ymmärrä

puhemies

tämä on varmasti sellainen yritys joka tähtää hyvään mutta miten paljon se todella tuottaa sitten lisää vuokra asuntoja on tietysti toinen kysymys mutta selvä on että tahto ollut positiivinen

toki tiedämme että ed

oinonen on vakaa mieshenkilö joka puhuu ihan tosissaan eikä heitä ikään kuin huulta kun hän sanoo että siirretään karhuja ahmoja ja susia tuonne kansallispuistoon

mutta hallituksen asunto ohjelmaan johonka tämä kuuluu

arvoisa herra puhemies

anneli kiljusen tekemää hylkäysesitystä

sen vain miten ajan riento on kiivas osoittaa se että varsin monet niistä asioista mitä asunto ohjelmassa on ovat hiukan jälkeenjääneitä ja toisaalta enemmän kuin vähän tehottomia ja tämä vain puhuu siitä että pitäisi olla aktiivisempi ja olisi pitänyt olla ehkä vielä aktiivisempi

se on ongelma että meillä on aivan liikaa kaatolupia esimerkiksi ilvekselle etelä suomessa ja näin esimerkiksi kauriskannat saattavat nousta liian suuriksi

ennen muuta perustelu on se että voimavaroja viedään julkiselta sektorilta niin että kolisee se on se suuri ongelma tässä

toki kunnat erikoissairaanhoidossa niiden edustajana sairaanhoitopiiri osoittavat sitten ne kohteet minne on mahdollista viedä

mutta kun te kauhistelette ed

osa voi olla julkista sektoria jossakin muualla mutta osa on varmastikin riippuen erikoisaloista yksityistä sektoria

kuusistokin ikään kuin hallituksen toiminnan ymmärtäjiin ja myöskin kiitoksen antajiin siinä mielessä että asuntoministeri on niitä voisi sanoa harvoja ministereitä hallituksessa jotka ovat kiitoksensa ansainneet eli sieltä on tullut asiallisia esityksiä

mutta kun herrasmiesmetsästäjä lähtee kaveriporukassa ajelemaan komealla autolla ja komein haulikoin ja luodikoin metsästystä harrastamaan ja ollaan siinä sitten ikään kuin miesporukassa ja tehdään vähän diiliä muutenkin niin se minusta on kyllä sellaista käyttäytymistä joka ei välttämättä enää ole tälle lajille kunniaksi

nyt vaan huomaan että oikeiston vahvimmat voimat ovat nyt täältä poissa siis nimenomaan sanotaan nyt äärioikeiston

myöskin ministeriö on puolustanut kaavoituksen merkitystä meille kaikille täällä nyt oleville tärkeissä ilmastokysymyksissä

voin sanoa että nämä laivanvarustajat kyllä osaavat pitää yllä kilpailua jossa ne itse eivät välttämättä ole mukana mutta ne kilpailuttavat toisia eli valtioita tässä tapauksessa

ei mennyt se on minun mielipiteeni

tällä tavalla tilanne on hiukan toinen kuin silloin ensimmäisen käsittelyn aikana

tietysti se että voimavaroja viedään julkiselta sektorilta täytyy toki tuoda esille myös alueellisesti

nimenomaan pienimmät keskisuuret sairaanhoitopiirit ovat tässä tilanteessa kaikkein hankalimmassa asemassa

on asiallista toimia niin ettei toista asioita joita olemme jo kertaalleen läpikäyneet ensimmäisessä käsittelyssä

ei meillä eduskunnallakaan aina ole ollut siinä mielessä aivan hyvä tilanne ettei tällaista vaikuttamista ole ollut

lopetankin siihen että on hyvä muistuttaa mieleen että edelleenkin terveyserot suomessa ovat todella suuria ja dramaattisia

pientonniston tarjous oli usean vuoden koska ollessani myös liikennevaliokunnan jäsenenä niitä kutsuja tuli vuosittain

eli fyysistä työtä tekevän miehen odotettavissa oleva elinikä on noin seitsemän vuotta lyhyempi kuin saman ikäisen johtavassa asemassa olevan mieshenkilön

siitä kuinka moni niitä on ottanut vastaan en tiedä mutta aktiivinen on ollut tuo pientonnisto ja suurempi tonnisto vielä aktiivisempi

asko seljavaara käytti mainintaa että eläkeläisten asema on huimaavasti noussut ja parantunut

arvoisa puhemies

todella hallituksen esityksestä käy ilmi että jo olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa tämän poikkeuksen myöntämisen myös parantamistoimien myöhentämisen ja tämä asia liitetään nimenomaan siihen jos asianomaisella on käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä ja toiseksi jos parantamistoimien kohtuuttomuus kiinteistönhaltijalle on selvä ja ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäistä

uskon että kyllä eläkeläisiä huimaa jos he kuulevat tällaisen määritelmän

en tiedä mihin tuo arvio perustuu huimaavasta taloudellisen aseman parantumisesta mutta erilaiset asiakaskäyntimaksut terveydenhoidossa ovat nousseet hyvin usean kunnan kuntavero on noussut monet peruspalvelumaksut ovat siis olleet entistä korkeammat ja eläminen niin sanotusti on entistä kalliimpaa energian hinta on noussut ja niin edelleen

arvoisa puhemies

nyt hän esiintyy asiantuntijana ja sanoo että meillä on sellainen teknologia että kaikki jätevedet edulliseen hintaan puhdistetaan juomakelpoisiksi

asiani koskee paljon puhuttua etelä suomen lääninhallituksen tekemää selvitystä eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä nimenomaan ympärivuorokautiseen laitoshoitoon

täällä talossa on nimenomaan ehkä hallituspuolueiden kansanedustajien taholta todettu että kysymys on poikkeustapauksista ehkä joistain yksilöistä jotka ovat pahuuttaan tai omista ongelmistaan johtuen sitoneet vanhuksia pimeisiin huoneisiin vanhuksia jotka pelkäävät pimeää

manninen tällaista asiantuntijalausuntoa ei ole ympäristövaliokunnalle missään vaiheessa tuotu eikä siihen ole viitattu

tämä sopii tällaiseen pienituloiseen niin kuin ed

tennilä sanoi mökin mummoon tai asujaan mutta aivan oikein pitääkö vain myöhäistää siirtää tulevaisuuteen pienituloisten ihmisten jätevesiongelman ratkaisu eikö myöskin ne jätevedet pidä puhdistaa

olisi mielenkiintoista kuulla todella mikä huimaa tässä eläkeläisten asemassa

siinä tarvitaan todella valtion tukea apua tähän asiaan

aivan toinen asia on vielä se että silloin kun jätevedet ovat lähinnä näitä harmaita vesiä eli ne eivät ole painevedellä toimivien wciden jätevesiä ne voidaan lähinnä imeytyskentän kautta hoitaa

onko kuitenkin enemmän kysymys yleisestä ongelmasta eli onko taustalla resurssipula joka tulee siinä esiin ettei ole kylliksi rahaa palkata hoitajia näihin tehtäviin

lauri oinonen

ihan oikein biokaasu on tulevaisuuden malli

tällä hetkellä kouvolassa valmistetaan muun muassa kaatopaikkametaanista biokaasua joka on myyty helsingin liikenteelle eli niille busseille

siis ei tule sillä tavalla kustannuksia

mutta se on kuitenkin sinänsä toinen asia siinä mielessä että nämä puheet suurista kustannuksista ovat olleet perusteita sille että on myyty kalliilla laitteita jotka eivät kuitenkaan ole olleet aina suinkaan toimintakykyisiä

nykyhallituksen niin sanottu ekologinen verouudistus kuitenkin kohtelee biokaasua huonosti ja kaltoin ja sen poltto siis energiankäyttö on taas veron näkökulmasta ongelmallista

täällä on puhuttu hallituksen mandaatista ja todettu että se on vahva

se vielä täsmennettiin sillä tavalla valiokunnan yhteisessä käsittelyssä että puhutaan jäteveden puhdistamon kunnostamisesta laajentamisesta mutta ei siirtoviemäristä

todella myös tämä hallitus on parasta mitä rahalla saa hallitus kutakuinkin on samanlainen koostumukseltaan kuin edellinenkin hallitus ja sen ministeriöstö

onko se sitten sitä että kun se virtuaalisesti lasketaan suomen hiilitaseeseen positiivisena niin onko tämä nyt sitten se sosialisointi

tilanne nimenomaan lähtee siitä että hotellin koko ylittää nyt tämän kriittisen tason tälläkin hetkellä

joka tapauksessa sitähän ei voi muuttaa sillä tavalla rahaksi että kun puuta myydään tai jos sitä puuta ei hakata niin siitä tulisi jonkunlainen korvaus metsänomistajalle

hallituksen pääministeri mari kiviniemi on todennut että ketään ei jätetä yksin

näin ollen tämä sosiaalinen näkökulma on hyvä pitää mielessä

kaiken kaikkiaan puhemies tämä keskustelu tänään on ollut sen takia erittäin tarpeellista että eduskunnassa oikeastaan läpi koko eduskunnan on kiinnitetty huomiota vesiensuojeluun

se vielä voisi sanoa puuttuu että saa suunnilleen verotta vielä hakata metsänsä ja myydä sen aika edullisesti verokohtelun näkökulmasta ja sitten saisi erikseen rahaa jos ei hakkaa sitä metsää

tämä jäteveden puhdistamistilanne ei ole tyydyttävä vaan on tapahtunut rehevöitymistä ja tämä rehevöityminen on silmin nähtävissä

kaikki eduskuntaryhmät ovat olleet kriittisesti liikkeellä ja ovat painottaneet vesiensuojelua

aivan samalla tavalla kuin sijoitusrahastolaki niin myöskin tämä hallituksen esitys ja nuo muutama muu ovat tällaisia ongelmaesityksiä

se ehkä ei suomessa toimi kuten esimerkiksi papua uusi guineassa tai indonesiassa pitäisi toimia koska siellä tätä insentiiviä kyllä tarvitaan

tämän vuoksi aivan niin kuin täällä on todettu muun muassa valiokunnan puheenjohtajan toimesta jätevesikysymys on auki pohjavesikysymys on auki autojen pysäköintipaikkojen vaikutus sijoittuminen on auki

keskustelua maatalouden päästöistä siitä mitä merkitsee soiden ojitus turvetuotanto mitä merkitsevät metsäojitukset mitä merkitsee metsien lannoittaminen joka muun muassa nyt viime aikoina on alkanut olla lentolannoitusta mitä merkitsee se että itämerellä seilaavat alukset kauppalaivat ja risteilijät jotka ovat kuin pieniä kyliä tuhansine matkustajineen laskevat jätevetensä itämereen

tämä on todellakin hyvin ongelmallinen lähtötilanne jos ajatellaan että ketään ei jätetä yksin

aivan niin kuin ed

enemmän harmaan talouden vastaista työtä kuin sitä että pestään ikään kuin puhtaaksi mahdollisuuksia käyttää veroparatiiseja euroopassa karibialla ja muualla

asiantuntijakuulemisessa todetaan useaan kertaan että alun pitäen pallaksen hotelli on ekologisesti sijoitettu väärään paikkaan ja tätä väärän sijoituspaikan virhettä ei tule uusia nyt tällä uuden matkailuhotellin rakentamisella

hallituksen linja on selkeästi tuotu vihreän kansanedustaja pulliaisen puheenvuorossa esille jonka puolue kuitenkin on hallituspuolue ja näin ollen voidaan todeta ettei ainakaan oppositiolisää tuossa puheenvuorossa ollut

kuitenkaan työllisyys ei ole parantunut ja täällä kuulimme jo että myöskin työttömyys on lisääntynyt

karvo totesi kansallispuistoista että ajatus on lähtenyt yhdysvalloista ja että kansallispuistojen luonteeseen kuuluu hotellirakentaminen ja tierakentaminen

toivottavasti tämä keskustelu jatkuu siihen suuntaan myös tämän jälkeen

mutta puhemies kaiken kaikkiaan tämä järjestelmä joka tuijottaa luottoluokituslaitoksia kansainvälisiä sijoittajia elää ikään kuin heidän varassaan ei voi olla kestävä eikä terveellä pohjalla

pulliainen omalla kokemuksellaan kertoi nimenomaan yhdysvaltalaisista kansallispuistoista joissa ei ole tämän tyyppistä toimintaa

siis meillä on monenlaisia kansallispuistoja pääsääntöisesti myös yhdysvalloissa ne on luonnonsuojeluun perustettu samoin suomessa

ja tästä järjestelmästä sen seurauksistahan on lähtenyt usan finanssikriisi islannin spekulaatiokriisi ja pitkälti tietysti kreikan ja muiden euromaidenkin taloudelliset vaikeudet

sitten taas ikään kuin voitot talouselämässä ovat hallituksen aikaansaamia

suomen armeijan tulisi puolustaa suomea

kansainvälinen talous on kuitenkin kestämättömällä pohjalla se pohjautuu halpaan työvoimaan köyhien ihmisten ja ympäristön piittaamattomaan hyväksikäyttöön ja kiina on usein tässä käypä valitettavasti käypä esimerkki

se pohjautuu luonnon riistämiseen sademetsien tuhoamiseen monokulttuuriplantaaseiksi soijapelloiksi tai palmuöljyn tuottoalueiksi

anneli kiljunen viittasi tuohon konnunsuon vankilan surkeaan tilanteeseen

arvoisa herra puhemies

uudet turvallisuusuhat ovat tärkeitä ymmärtää ja havaita ja myös toimia

haluan itsekin sitä painottaa ja samalla ministerille todeta ehkä häntä kiinnostaa ja ehkä hän tietääkin että tällä vankilan alueella on merkittäviä ympäristö ja luontokohteita ja niiden tulevaisuudesta on tärkeää pitää huoli

puhe kasvusta ilman että analysoidaan mitä se on on ongelmallista

jos tuolloin olisi valittu toisin lähdetty energiatehokkuuden todella uusiutuvien energiaratkaisujen tielle niin meillä olisi parempi ilmastotilanne hiilidioksidipäästöjen vähenemä olisi selvästi voimakkaampi kuin se on nyt ollut

kasvun pitäisi olla kestävää ja olemme toki monet täällä toivoneet sitä että tämän finanssikriisin jälkeen pystytään myöskin kasvutavoitteita laadullisesti analysoimaan

jos palaamme vielä sitten tähän hankkeeseen miksi kunnan rajaa muutettiin niin varmasti siellä on ollut joku aloitteen tekijä silloin kun se hakemus on tullut

kotkan oikeustalo kysymys on myös ajankohtainen se on tietysti ollut sitä jo monta vuotta mutta myös varmasti muutama vuosi eteenkinpäin